tällä tiellä ei ole oikeastaan loppua ollenkaan

toisaalta tämä keskustelu mitä eduskunnassa tämän asian tiimoilta on käyty näitten viikkojen aikaan on osoittanut että kansanvalta kuitenkin toimii ja että poliittiset päättäjät sitten ovat valmiita kuuntelemaan kansaa

mutta ehkä muutaman sanan verran kuitenkin vielä kiinteistöverosta ja verotulojen tasauksesta ja niiden yhteisvaikutuksista sitten erityyppisiin kuntiin

minulla ei ole ollut tilaisuutta ihan tarkkaan kun tuon kyselytunnin aikaan taisi tuo päätös tulla julkisuuteen saada selvyyttä siitä mikä on tämä profiili jolla tavalla tämä osto toteutetaan

keskustelu

kun täällä edustaja wallinheimo edellä puhui muun muassa että cleantechiin ja biotalouteen ja muihin vastaaviin tällaisiin hyviin pitää sijoittaa niin johonkin pitää sijoittaa muttei näistä rahoista sinne raha liiku

mitä enemmän maailmantalous sukeltaa alaspäin sitä tärkeämpää on huolehtia siitä että suomen talouden kilpailukyky siis tuottavuus ja sen tuottama kilpailukyky on mahdollisimman hyvässä kunnossa

myös suomen hallitus tarjoaa meidän veronmaksajillemme kriisimaiden rahoitusvastuun kaksinkertaistamista ja rahojemme käytön laajentamista aivan uusiin suomessa tähän saakka yksimielisesti tuomittuihin käyttömuotoihin

ja sitä erittäin merkittävästi heikentää se totuus että hallitus leikkaa myös julkisia varoja juuri tästä kohdasta tästä generaation kohdasta ja mitä enemmän leikkaa sitä vaikeammaksi käy

yhtä kaikki nyt siis tämä julkinen pääomasijoitusrahoitustoiminta siirtyy averasta jatkossa nimenomaan tekesin kylkeen erilliseksi osakeyhtiöksi joka tekee rahastosijoituksia nimenomaan ihan varhaisimman alkuvaiheen yrityksiin edelleen siis nämä rahastot tekevät niitä sijoituksia

eussa ja euromaissa on periaate

uimisjaoston ehdotus ole

euroopassa edelleenkin on niin suuria tekijöitä vaikuttamassa alan teollisuudessa että niitten lobbausvoima riittää tänäkin päivänä siihen että euroopan unioni ei pysty sellaisten minimiverotasojen asettamiseen tupakalle että se jo sinänsä estäisi nimenomaan sen mistä täällä esimerkiksi edustaja uotila puhui

he huolimatta siitä että alun perin oli näköpiirissä että yhteisestä valuutta alueesta tulisi erittäin epäsopiva halusivat viedä suomen kuitenkin yhteiseen valuuttaunioniin yhteiseen euroalueeseen tilanteessa jossa ruotsi ja tanska tekivät toisenlaiset päätökset kansanäänestyksen jälkeen tekivät toisenlaiset päätökset jättäytyivät ulos mutta suomi haluttiin sinne viedä ja suomi sinne nyt sitten myöskin meni

haluan vaan muistuttaa siitä että ylipäänsähän tämä tasausraja määräytyy kaikkien kuntien keskimääräisten verojen perusteella jossa tällä hetkellä mukana ovat siis myöskin kiinteistöverot

tästä on paljon julkisuudessa keskustelua käyty ja tämän tyyppiseen ratkaisuun kahdeksan vuoden siirtymäkauteen tai aikaan tässä nyt sitten oltaisiin pitäytymässä

onko se symmetrinen ihan vai onko siinä jonkinlaisia epäsymmetrian aineksia

hän näyttää kykenevän laittamaan suurissa sivistyspolitiikan kysymyksissä ja asioissa asiat oikeaan järjestykseen ja horjuttamaan hallitusryhmien alun perin yksimielisiä esityksiä

edellisten hallitusten aikaan lisättiin vajaa viisinkertaisesti kuulitte edustaja wallinheimo ihan oikein yli neljäkertaisesti nimenomaan t k rahaa tekesin kautta nimenomaan näihin asioihin cleantechin alaisiin erilaisiin innovaatiohankkeisiin

nyt kuitenkin tämä budjettiesitys sen verolinja ja talouslinja mikä on kirjattu noihin meidän papereihimme tarkoittaa sitä että hallitus monelta kohtaa leikkaa talouden kasvun edellytyksiä

nyt meidän takauksillamme voidaan tukea pankkeja helpottaa riskisijoittajien taakkaa ostamalla näiden salkuista kriisimaiden velkapapereita siis sellaisia velkapapereita jotka eivät ole kelvanneet markkinoilla muille potentiaalisille ostajille

sen takia että mielestäni suomen nyt kannattaa ja suomen hallituksen tulee nopeasti ottaa kiinni siitä mitä tämä kenties suomen kannalta tarkoittaa saksalle hankala niin inflatorinen tai talonen

minun toiveeni ministeriölle on se että ministerikin seuraa myös tätä keskittymistä ja sen monenlaisia vaikutuksia erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin

ja vielä tässä keskustelussa edustaja hassi ja edustaja myller ja jos sitten vielä ministeri haluaa minuutin loppukommentin niin toki se hänelle varataan

arvoisa puhemies

estäisi sen että yhdessä maassa verot ovat niin radikaalisti alhaisemmalla tasolla kuin toisessa maassa että äkkiä tulee tämä salakuljettamisen ongelmatiikka vastaan jolloin sitten voidaan siinä maassa jossa haluttaisiin korkeammalle nostaa tupakan vero perustella että siksi ei voi nostaa että tämä sama haitake salakuljetetaan tuosta toisesta maasta jossa vero on huomattavasti alhaisempi tänne meidän maahan

jos sitten on uraania etsitty ja sieltä etsijä on löytänyt sen verran aihioita että niiden varaan hänen tuon etsijän mielestä voisi itse kaivosta lähteä perustamaan niin siinä tapauksessa kuitenkin kunnalle paikalliselle kunnalle ollaan antamassa veto oikeus eli käyttää mieli ja sijaintikunta keski aasian elikkä sijaintikunnan suostumus aina tarvitaan ennen kuin kaivoslupa ratkaistaan valtioneuvostossa

ne ovat jo saaneet ja saamassa uusia sisältöjä ja minusta se osoittaa että poliitikko voi jos hänellä on tietoa taitoa näkemystä ja vielä poliittista viisautta ajaa oikeita asioita oikeaan suuntaan

edustaja mölsä siteerasi ihan oikein talousvaliokunnan eriävää mielipidettä

se leikkaa esimerkiksi tutkimuksen ja kehittämisen ja yritysten kasvun ja kansainvälistämisen voimavaroja kymmenillä miljoonilla euroilla

arvoisa puhemies

saksan kannaltahan tällainen inflaation vauhdittaminen joka johtaa siihen että euron kurssi laskee ennen pitkää todennäköisesti hetikin ja nopeastikin ei ole välttämättä mikään hyvä asia pikemminkin päinvastoin

niin kuin sanottu alun perin tämä oli aika lailla valuvikainen liitto toimintakulttuuriltaan talouden rakenteeltaan tuottavuuskehitykseltään kaikkien niiden ominaisuuksien perusteella jotka tekevät joistakin alueista meni valot yhteenkuuluva sopiviin valuuttalueeseen yhtyvänsä yhteensopivan tai ei sopivan

tämän tietty pulma liittyy siihen että nyt tekes jonka rooli on ollut nimenomaan tutkimus ja kehittämishankkeitten innovaatiohankkeitten rahoittaminen lähinnä avustusmuotoinen ja pienemmältä osalta lainamuotoinen rahoittaminen nyt se sama yhteisö periaatteessa alkaa vastata myöskin innovaatioketjun seuraavasta vaiheesta

jos näille velkapapereille löytyy markkinoilta sellaisia ostajia jotka katsovat että nuo paperit kannattaa ostaa ne olisi sieltä ostettu tai ne sieltä ostettaisiin

nyt on suunta vähän toinen ja olisi kyllä hyvä että silloin kun näistä puhutaan pidettäisiin suurin piirtein kohdallaan ne luvut mistä puhutaan

mutta samaan aikaan tässä eurossa yhteisessä eurossa on maita joilleka on välttämätön tämä ratkaisu mitä ekp nyt tekee siis ratkaisu joka muun ohessa merkitsee osalle euroopan unionin maista yhteisen valuutan euron devalvoitumista joka on osalle maita tavattoman tärkeää

minä oikeastaan toivon kun ministeri vapaavuori on täällä että hän arvioisi kun hänen alaistaan on tekesin toiminta ja vttn toiminta ovatko edustaja pekkarisen lukemat suurin piirtein kohdallaan

aina juuri noihin voimavaroihin on pantu lisää ikään kuin poweria ja sitä kautta autettu suomalaista yritystoimintaa suomalaista elinkeinoelämää pärjäämään siinä heikentyvässä kansainvälisessä kysynnässä

tällä päätöksellä avataan mahdollisuus siihen että meidän veronmaksajiemme piikkiin se sitten tehdään meidän veronmaksajiemme piikkiin ostetaan noita papereita ja kevennetään näin ollen niitten sijoittajien salkkuja niistä ikävistä papereista pois

tämä on tietysti selonteko tällainen erittäin laaja kokonaisuus jossa äärimmäisen tarkasti ei kovin moneen yksittäiseen asiaan luonnonvarapolitiikan laajasta kirjosta voida paneutua

nyt kysymys kuuluu ja siihen toivoisi tässä keskustelussa vastausta millä tavalla tämä aukko täytetään

kaikilla näillä keskeisillä kriteereillä katsellen tämä oli erittäin erilainen alue alusta pitäen

käymme vielä hetkisen ei kovin pitkään enää tätä debattia

eli kun ne innovaatiot ovat tulleet ja ne pitää tuotteistaa ja kaupallistaa tarvitaan oman pääoman ehtoista rahaa näihin yrityksiin

mitä hiipuvammaksi kansainvälinen kysyntä käy sitä kovempi on kilpailu sille tuotannolle mitä suomessakin valmistuu sitä tärkeämpää on huolehtia siitä että suomalaisen työn ja tuotannon yrittäjyyden kilpailukyky maailmalla olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa ja iskussa

kun yleensä nämä asiat käsitellään tukesin toimesta niin aina silloin kun on kysymys kaivosluvasta uraanikaivoksen perustamisesta ja siihen tarvittavasta kaivosluvasta sen aina käsittelee valtioneuvosto ja aina tähän käsittelyyn pitää liittyä sen isäntäkunnan sijaintikunnan lausunto jonka alueelle tällaista uraanikaivosta nyt sitten oltaisiin pystyyn panemassa

ja kun se oli erilainen se tarjosi sitten holtittomimminkin eläneille maille sateenvarjon jonka turvin ne saattoivat kuluttaa vuosien ajan paljon enemmän kuin tienasivat

mielestäni tämä ei ole oikeastaan pätevä perustelu mutta jos se onkin totta että salakuljetus tällä tavalla vaikuttaisi tähän asiaan niin sitä suuremmalla syyllä sillä mistä lähdin tähän asiaan sukeltamaan tällä yhteisellä sisämarkkinalla euroopan unionilla on tärkeä rooli siinä ja suomen pitäisi osaltaan huolehtia siitä että euroopan unionissa otetaan tämä haitake sillä tavalla hanskaan että minimiverotasot nostetaan niin korkealle tasolle että vähitellen unionin alueella tämän haitakkeen käytöstä päästäisiin kokonaan pois

myönnän vielä muutamia vastauspuheenvuoroja ensimmäisenä edustaja harakka sitten laukkanen sitten hoskonen ja sitä rataa

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille myllykoski hassi ja sitten edustaja viitaselle ja edustaja torniaiselle

mutta se ei ollutkaan tässä vaiheessa tarkoitus vaan niin kuin sanottu yhdistää saman sateenvarjon alle kaikki nämä keskeiset luonnonvarat mitä meillä on löytää strategiat niitten kestävällä tavalla hyödyntämiseksi ja sille että suomi myöskin taloudellisesti hyötyy ottaen samaan aikaan huomioon ne luonnontalouden ekologiset reunaehdot mitä se kaikelle tälle tekemiselle asettaa

nämä tukitoimet voidaan nyt sitten tehdä ilman maalle laadittavaa sopeuttamisohjelmaa jo ennakkoonkin näitä lainoja voidaan myöntää jos näyttää siltä että maalla muutoin menee huonosti

suomen talouspolitiikassa palaan vielä viime sanoissani siihen on nyt tämä rekisteröitävä ja katsottava mihinkä tämä suomen kannalta tarjoaa mahdollisuuksia

nyt se sama yhteisö joka äsken avusti sitä innovaatiohanketta se sama tekes on nyt sitten avustamassa seuraavassa vaiheessa jo ihan sitä kaupallista toimintaa

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että tällainen kunta joka on selvästi tasausrajan alapuolella ja jolla on pienet kiinteistöverotuotot menettää täysimääräisesti sen kiinteistöveron sille aikaisemmin tuoman tasauksen

ne velkaantuivat tätä kautta julkinen talous oli jatkuvasti alijäämäinen ja siitä alijäämästä tuli tapa ja sen mukaan elivät todellakin monet maat eivät nyt vain nämä tällä hetkellä velkamaiksi tunnetut vaan monet monet muutkin maat

päästöoikeuksien hinnat ovat tulleet hurjasti alas ja tällä hetkellä ei voi sanoa enää että kovin suuri se ansioton arvonnousu olisi tai se kassavirta mikä valuu näitten tiettyjen energialaitosten kassaan ei näin voi sanoa mutta jonkun verran kuitenkin edelleenkin

tässä keskustelussa toivottavaa olisikin että eri poliittiset ryhmät ja yksityiset kansalaiset toisivat esille käsityksensä siitä miten tämä aukko täytetään

tämä ei ole kovin hyvä asia ja tarvitaan tiukka palomuuri näiden kahden eri toiminnon välille sen varsinaisen avustus ja lainamuotoisen toiminnan ja nyt sitten tämän pääomasijoitustoiminnan välille

mutta millä muilla toimenpiteillä joita vähän äsken tuossa tuli kyselytunnillakin peräänkuulutettua hallitus voisi nyt vielä odottelematta sitä ensi kesää jolloin vasta uusi hallitus on liikkeellä millä muilla toimenpiteillä voitas vielä tyrkkiä taloutta kasvuun

niin oli mutta nyt se on niin tähän rakennettu että sitten jos maa sitä saa niin siinä tapauksessakin se maa kun on se lainoituspäätös tehty ei ole enää tuon hänen lajina tarkoita kyseessä on väistyvä takaaja se ei kanna enää osuuttaan siitä takausvastuusta

kaikki tiedämme että sitten kun tämä amerikasta lähtenyt kriisi rantautui meille tänne eurooppaankin se sitten iski tätä ilmiötä vastaan ja jouduttiin tilanteeseen jossa vaikeimmin ja eniten velkaantuneet maat ajautuivat ihan todelliseen kriisiin kreikka ensimmäisenä sitten nämä muutamat muut perässä

uudessa maailmassa mitä kohti me päivä päivältä kuljemme eri maat hakevat menestyksensä erilaisten suhteellisten kilpailuetujen kautta

arvoisa puhemies

muistan viime kaudella kuinka täällä kyselytunnista toiseen sosialidemokraatit erityisesti pitivät huolta siitä että on se niin väärin kun energiakustannuksia kiristetään ja ne nousevat

tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja kyllä hallituksen edustajat edustaja kopra sanovat että tämä on tärkeä asia

eli sellaisia aika köyhiä kuntia ei välttämättä pieniä vaan sellaisia kuntia jotka ovat aika köyhiä kumminkin tasausrajan alapuolella olevia ja joissa samalla on pieni kiinteistövero niitä tämä todella kohtelee kaltoin

toistan että tämä lisätalousarvio on pientä piiperrystä ikään kuin kalkkitabletin nauttimista oikein kovaan kuumeeseen tai vastaavaan sairauteen

edustaja sasi pohdiskeli tässä sitä kysymystä miten sitten pitäisi fiskaalisesta näkökulmasta tarkastella erilaisia veroja tässä tapauksessa myöskin tupakkaveroa

kun kriisinratkaisumekanismia täällä käsiteltiin kysyin silloin onko mahdollista sanoa silloin se kävi nyt ei ja ymmärrän ihan hyvin ettei käy tällä kertaa

arvoisa puhemies

todellakaan suomen talous ei ole tällä hetkellä siinä kunnossa missä sen pitäisi olla tätä päivää varten ja erityisesti edessä olevia vuosia varten

siirrymme puhujalistaan

ja tämäntapaistenkin vähän huonosti selvitin mutta ainakin edustaja kopra tuntui hyvin ymmärtävän mitä tässä tarkoitin seikkojen vuoksi ei kovin korkealle tämän täysvapauden ja huojennusalueen ulottuminen voi tulla kysymykseen

ja nyt siirrymme puhujalistaan

erityisesti työministeri ihalaisella en tuossa kyselytunnilla häntä enemmän sillä viitsinyt rasittaa tässä on näytön paikka

emme me ole sitä varkain sinne kirjoittaneet vaan sitä varten että se sieltä luetaan ja edustaja mölsä teki meille palveluksen kun luki sieltä niin kuin se asia sinne on kirjoitettu

arvoisa puhemies

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille tuppurainen vikman pakkanen ja lindtman ja ministerille sen jälkeen pari minuuttia

sitten kun kaivoslupa tavanomaisille malmeille ja mineraaleille myönnetään siitä tämän esityksen mukaan myöskin tietysti maksetaan nyt sitten korvaukset

luonnonvarat ovat meille kansainvälisessä vertailussa selvästikin sellainen suhteellinen kilpailuetu joka voi auttaa meitä myöskin tulevan suomen menestyksen rakentamisessa

me keskustalaisetkin pitkään mietimme esitänkö hylkyyn tätä esitystä mutta päädyttiin nyt sitten siihen että tiedostaen nämä vaarat mitkä tähän liittyvät menköön sitten tuonne tekesin yhteyteen

ihan viimeinen kommentti arvoisa puhemies liittyy siihen että olisi kyllä ollut hyvä että hallitus olisi vielä nyt näitten tässä meneillään olevien viimeisen puolen vuoden viimeisten kuukausien aikaan koonnut ne verotukseen liittyvät asiat jotka liittyvät elinkeinoelämään yrittäjyyteen työllistämiseen työllistämiskynnykseen näihin asioihin yhdeksi koko paketiksi ja yrittänyt tuoda vielä tänne eduskuntaan

ja sitten vähitellen vähitellen siirryttäisiin puhujalistaan

näitten korvausten osalta eri osapuolten maaomistajien ja alan teollisuuden kesken käytiin aika pitkät keskustelut ja semmoisen tiukan yhteisymmärryksen löytäminen ei ollut kovin helppoa eikä se itse asiassa lopulta löytynytkään

silloinen hallitus oli siinä tilanteessa että mennäkö mukaan niihin toimiin jotka tähtäsivät tällaisen hätäavun antamiseen sen pahimman akuutimman tilanteen voittamiseksi mennäkö mukaan niihin patoamisyrityksiin joilla pyrittiin patoamaan kriisin lähteminen liikkeelle ja laajentuminen laajemmalti eurooppaan ja hallituksen ratkaisu siinä tilanteessa oli mukaan meneminen tarkasti rajatuin toimenpitein tarkasti rajatulla aineellisella mitalla

arvoisa puhemies

tavallaan siitä ikään kuin vedetään ja nostetaan hyväksyttävyys sille että meidän ei tarvitse itse tehdä nyt juuri mitään oman tilan ja tilanteen korjaamiseksi

sen aivan erityisen lisän näihin mahdollisuuksiin antavat todella se vahva osaaminen tietotaito tutkimus teknologia innovaatiotyö joissa meillä on vahva näyttö jo taakse jääneiltä ajoilta

arvoisa puhemies

kolmas asia minkä otan esimerkiksi on sen suomalaisen hyvän tuotannon suomalaisten luonnonvarojen hyödyntäminen josta sovittiin edellisellä vaalikaudella joidenka noiden mahdollisuuksien täysimittaiseen hyödyntämiseen ajankohta juuri nyt olisi mitä sopivin

mitä sitten jos se hyvä mitä sillä haetaan että tupakkaa käytetään entistä vähemmän käytännössä toteutuisi

arvoisa puhemies

hallitus voi nyt tarttua niihin lisätoimiin joilla se voi tätä ekpn tänään tekemää päätöstä ikään kuin vauhdittaa ja saada sillä pyöriä pyörimään

jos se toteutuu vähemmän tupakan käyttö niin sehän taas merkitsee sitä että kansakunta on terveempää että ne ongelmat mitkä tupakoinnista seuraavat ja ne kustannukset vähenisivät ja sitä kautta päästäisiin parempaan ratkaisuun

sitten arvoisa ministeri kaksi asiaa

panostuksissa näihin asioihin jatkossa entistä enemmän tullaan huomioimaan nimenomaan tämä suhteellinen etu minkä nämä erilaiset myös uusiutumattomat luonnonvarat malmit mineraalit meille antavat

näin se minun mielestäni menee

tämä ei mitenkään ole oikein ja tässä täällä käytettiin puheenvuoro joka ihan osoitti että nämä määräytymisperusteet eivät ole oikeat ja tästä syystä keskusta esittää tätä hylättäväksi niin kuin edustaja lintilä tuossa edellä sanoi

arvoisa puhemies

näillä tukitoimilla mistä nyt on puhe tässä ervvn sekä takausvastuitten määrän että toimintamuotojen monipuolistamisessa on arvoisa puhemies nyt sanon puhemies euroopan unionin jäsenmaiden alueella varsin laaja kannatus ja sen kyllä ymmärtää minkä takia

ensimmäinen liittyy siihen että kun te tulitte ministeriksi te ja teidän hallituksenne teki erittäin tärkeän ratkaisun siirtämällä nelostie hankkeen kirristä ylöspäin suomen pääväylä suomen ylivoimaisesti tärkein raskaan liikenteen väylä pitkille matkoille toteuttamisen joskus tämän vaalikauden jälkeiseen aikaan

tällä tarkoitan uusiutuvaa energiaa ja toimia uusiutuvan energian hyväksi

elikkä tämä järjestely kohtelee myöskin tässä suhteessa hyvin sattumanvaraisesti ja minun mielestäni epäoikeudenmukaisesti erityyppisiä kuntia siis vielä kertaalleen myös niitä kuntia joissa kiinteistöverot ovat pienet mutta jos on pienet kiinteistö verotulot ja on tasausrajan alapuolella verrattuna siihen kuntaan joka on tasausrajan yläpuolella ja sielläkin pienet verotulot

kaikkea tätä jäämme odottamaan ja toivotaan että hallitus antaa oman reaktionsa siihen miten se ekpn tämänpäiväisiin päätöksiin suhtautuu

venäjältä tuodaan tällä hetkellä erittäin vähän